ilmeisesti näin on ainakin yhden hallituspuolueen mielestä nimittäin tässä keskustelussa muut puolueet eduskunnassa ovat olleet aktiivisia paitsi yksi

pääministeri stubbin hallitus jatkaa kehysriihen linjaa jonka vuoksi vasemmisto joutui lähtemään hallituksesta

ensimmäinen syy on se että valittu tukitapa ei auta näitä maita nousemaan jaloilleen vaan ajaa niiden taloudet entistä suurempaan ahdinkoon ja siten vaikeuttaa selviytymistä

siinä on jokainen joutunut antamaan joissain asioissa periksi mutta oleellista on se että iso kokonaisuus myös tasa arvolain kannalta ja tärkeitä asioita saadaan edistettyä

mutta miten sitä kommentoivat kahden suurimman hallituspuolueen puheenjohtajat lähes päivälleen kolme vuotta sitten

hallitus heikentää eläkeläisten työttömien opiskelijoiden ja monien muiden pienituloisten perusturvaa leikkaamalla indeksikorotuksesta noin kolme neljäsosaa pois

tämän lisäksi yhdysvallat ei esimerkiksi painosta läheistä liittolaistaan israelia palestiina kysymyksen ratkaisuun vaan antaa hiljaisen hyväksyntänsä sille että israelin oikeistohallitus jatkaa laittomien siirtokuntien rakentamista ja palestiinalaisten olojen kurjistamista

vielä ennen eduskuntavaaleja vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsen anni sinnemäki kampanjoi näyttävästi lapsiperheiden köyhyyttä vastaan erityisesti yksihuoltajaperheiden puolesta

toinen syy on se että näissä tukijärjestelyissä pankit ja suursijoittajat eivät ole joutuneet vastuuseen ja lasku on siirtynyt eurooppalaisille veronmaksajille

ensinnäkin syrjintä sukupuoli identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella kiellettäisiin selvästi tasa arvolaissa

keskeinen kysymys on nimenomaan se että naisvaltaisilla julkisilla aloilla palkkataso on alempi kuin monilla muilla alueilla

arvoisa puhemies

tätä tasa arvolain syrjintäkieltoa on sovellettu sukupuolivähemmistöihin kuuluviin jo aikaisemmin mutta täsmällinen kielto on silti erittäin tärkeä

irlannin päättäjiltä olisi pitänyt vaatia takauksen ehtoina verokilpailun lopettamista ja verotuksen nostamista kohtuulliselle tasolle

jos tämä olisi oikein sammutettu ja olisi hyvä esitys niin olisi uskonut että tätä olisi se puolue joka eniten mielestään puhui ennen vaaleja lapsiperheiden köyhyydestä ollut puolustamassa ja kehumassa

toinen ongelma on nimenomaan se että perhevapaat jakautuvat erittäin epätasa arvoisesti miesten ja naisten välillä

sairauspoissaoloja ehkäistään parhaiten hyvällä johtajuudella ja työhyvinvointia parantamalla

israel rankaisee kollektiivisesti palestiinalaisia niin sanotulla apartheidmuurilla länsirannalla ja gazaa voidaan kutsua maailman suurimmaksi avovankilaksi

arvoisa puhemies

vain siten nämä maat voisivat kestävästi rakentaa hyvinvointivaltiota joka ei perustu velalle tai lyhytnäköiselle verojen polkumyynnille

se luo konkreettisia oikeuksia ja velvoittaa ja toimii viestinä syrjinnän tuomitsemiseksi

koko pelastusmenettelyn tarkoitus on että väliaikaisen tukirahaston kautta portugalille lainataan rahaa jolla se maksaa erääntyviä velkojaan pois

vasemmisto kannattaa palestiinan valtion tunnustamista ja tietysti meidän mielestämme on harmi että hallitusohjelmassa tätä ei lue ja toisaalta kun olemme kuunnelleet ulkoministeri tuomiojan lausuntoja ne ovat olleet hallituksen linjan mukaisia

nuorisolain ja asetuksen mukaan nämä tuet kaikille nuorisojärjestöille pitää jakaa tulosperustein ja nämä tulosperusteet ovat toiminnan laatu laajuus taloudellisuus

nyt myös pääministeri stubbin hallituksen ohjelmassa tähän vastataan osittain

se että tämän vuoden alussa isien mahdollisuutta käyttää vanhempainvapaita joustavoitettiin ja isille korvamerkittyä osuutta kasvatettiin toivon mukaan johtaa siihen että isät entistä enemmän myös hoitavat lapsia kotona ja käyttävät näitä mahdollisuuksia

irlantia hallitsevalle oikeistolle ollaan kuitenkin antamassa mahdollisuus jatkaa epäter vettä politiikkaansa

lakiin tulee myös velvoite ennalta ehkäistä sukupuoli identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää

vielä jyrkempi oli perussuomalaisten puheenjohtaja timo soini

hallitusohjelmassa todetaan että kotimaisen kysynnän ostovoiman työllisyyden ja suhdannetilanteen helpottamiseksi ansiotuloverotukseen tehdään inflaatiota vastaavat tarkistukset kolmen alimman tuloluokan osalta

mutta samaan aikaan pitää ihmetellä sitä miten jälleen kerran ne jotka kaikkein eniten tarvitsisivat tukea ne lapsiperheet jotka elävät kaikkein heikoimmassa asemassa jätetään ilman apua ilman lapsilisän korotusta

muita maita kohtaan suunnattu verokilpailu kohtuuttoman alhaisen yritysverotuksen muodossa saa jatkua ja lainarahat kaivetaan tavallisen kansan selkänahasta

on aivan posketonta että tässä tilanteessa kun ihmiset pelkäävät työpaikkojensa puolesta ja eurokriisi velloo kokoomus ottaa puolueena kannan siihen että sairastaminen kriminalisoidaan taloudellisessa mielessä

yksi tärkeä ulkopoliittinen teko suomelta olisi asekaupan lopettaminen muun muassa israelin ja saudi arabian kanssa

tämän tavoitteena on se että asenteet ja käytännöt viranomaistoiminnassa työelämässä ja oppilaitoksissa muuttuvat niin että myös sukupuolivähemmistöön kuuluvat ihmiset voivat opiskella ja työskennellä ilman pelkoa syrjinnästä

tavallisille portugalilaisille riski sen sijaan toteutuu kirjaimellisesti siten että elämä käy kurjemmaksi ja ahtaammaksi

me näkisimme että rauhaa edistää se että palestiinan valtio tunnustettaisiin samalla lailla kuin ruotsi nyt on päättänyt tehdä

tähän me olemme pyrkineet kannustamaan kaikella tavalla ja tämä on yksi niistä kysymyksistä joilla voidaan tätä epätasa arvoa palkoissa ja urakehityksessä parantaa mutta toiselta puolelta kyllä se on myös tasa arvokysymys että isillä olisi mahdollisuus osallistua tasavertaisesti lastenhoitoon

on nostettu esille esimerkiksi se pitäisikö poliittisten nuorisojärjestöjen avustuksia jakaa niiden voimasuhteiden mukaan mitä emopuolueilla on eduskunnassa

suomen paikka maailmassa ei ole minkään sodan osapuoli asekauppias tai sotilaallisten ratkaisujen puolestapuhuja

ongelma ovat nimenomaan kööpenhaminan sihteeristön toimittamat asiakirjat mihin olemme erittäin vahvasti puuttuneet ja olemme myös pääsihteeri enestamille viestittäneet että me vaadimme sitä että saamme ajoissa suomenkielisen materiaalin

verotuksen inflaatiotarkistus ei kuitenkaan koske pienituloisten eläkeläisten työttömien tai opiskelijoiden verotusta

toinen muutos tasa arvolaissa on se että tällä tasa arvolain muutoksella on tarkoitus parantaa työpaikan tasa arvosuunnittelua ja erityisesti palkkakartoitusta koskevia säännöksiä

kreikan kriisin jälkeen valtionvarainministeri katainen sanoi meidän ottaneen niskalenkin markkinavoimista ja katainen ylisti pankeille tehtäviä stressitestejä suurena voittona

näitä lukiessa ei voi tulla mieleen kuin tuttu lastenlaulu sitä mukaillen

suomen nato jäsenyys ei parantaisi suomen turvallisuutta tai auttaisi millään tavalla vastaamaan tulevaisuuden ongelmiin kuten globaaliin köyhyyteen tai ilmastonmuutokseen

jo valmiiksi pienten palkkojen ja työttömyysturvan leikkaaminen yhdistettynä veronkorotuksiin estävät mahdollisuuden synnyttää hyvää kierrettä ja elvyttää taloutta

se koetaan miesten tasa arvo ongelmana

tälle ryhmälle hallitus tarjoilee keppiä porkkanan sijaan vaikka valtiovarainministeri rinne te lupasitte edellisellä kyselytunnilla sanatarkasti seuraavaa

tasa arvosuunnittelu on tärkeätä sillä sen avulla työpaikoilla päästään keskustelemaan naisten ja miesten tasa arvon ja etenkin samapalkkaisuuden toteutumisesta käytännön tasolla

tästä on kysymys

irlantilaiset pankit läpäisivät nämä farssitestit komeasti vaikka niillä ei ollut mitään mahdollisuutta selvitä tilanteesta kuivin jaloin

suomen oikea ja luonnollinen paikka on jatkossakin naton ulkopuolella

mitä tulee valtiontalouden tarkastusviraston huomioihin ne ovat menneisyyttä

julkisen yhteisen omaisuuden myyminen alehintaan ei auta akuuttiin kriisiin mutta ajaa maan yhä vaikeampaan tilanteeseen

indeksien osalta totean sen että myös niistä on järkevää käydä keskustelua ja arvioida niitten vaikutuksia ja hakea semmoista mallia jossa erityisesti pienituloiset ihmiset eivät kärsi tästä tilanteesta

eurooppa ja maailma tarvitsevat sotilaallisesti liittoutumattomia maita jotka eivät ole kriisien osapuolia vaan voivat toimia välittäjämaina

moni haluaa muuttaa takaisin suomeen jossa verotus on ongelmallinen mutta useat jäävät tietysti tähän nykyiseen kotimaahansa viettämään vanhuusvuosia

näiden kahden vuoden aikana ovat kaikkien muiden eduskuntapuolueiden poliittisten nuorisojärjestöjen avustukset laskeneet paitsi kahden

jos katsoo selvityksiä joita on tehty tasa arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista niin ne osoittavat sen että laadussa ja kattavuudessa on ongelmia

hallitus pitkittää taantumaa omalla leikkauspolitiikallaan tappamalla kotimaista kysyntää

postin lentokenttien energiayhtiöiden ja monenlaisen muun julkisen omaisuuden myyminen nopeasti on lyhytnäköistä politiikkaa

arvoisa puhemies

konfliktien ennaltaehkäisy ja sovittelu ovat myös ainoita kestäviä keinoja pakolaisongelman ratkaisemiseksi

ongelmaksi näyttää muodostuneen se että kielitaito on jäänyt puutteelliseksi tai vanhuuden myötä uusi kielitaito unohtuu ja äidinkieli palaa ykköskieleksi

valitettavaa vain on se että hintojen noustessa ruuan hinnan kasvaessa vuokrien ja asuntojen hinnan noustessa eivät tätä valiokunnan tekstiä lapsiperheet kuitenkaan pysty syömään

huomiota herättävä on se tulos että suuri osa kyselyyn vastanneista luottamusmiehistä ei tiennyt onko työpaikalla tehty palkkakartoitusta

palkkojen eli ostovoiman pakkoleikkaaminen pahentaa vain entisestään suomen työttömyystilannetta ja hidastaa kasvua

takauksiin sisältyy se riski että portugali ei kykene maksamaan velkojaan takaisin jolloin osa takauksesta lankeaa mahdollisesti maksettavaksi

tämä näyttää sitä linjaa mihin suuntaan ollaan menossa

suomen ulkopolitiikan keskeisiä pääpainoalueita pitää olla veroparatiiseihin tapahtuvan pääomapaon ja haitallisen finanssikapitalismin laittaminen kuriin

kun on paljon sairauslomia vaikkapa palvelualoilla tai hoito ja hoiva alalla niin kädet eivät riitä tekemään niitä töitä joita nyt pitäisi tehdä

lain ajatus joka nytkin on laissa yhdessä henkilöstön kanssa tehdystä suunnitelmasta ei siis ole toteutunut ollenkaan niin laajasti kuin on toivottu

kun välttämättömyyksien kuten lääkkeiden asumisen ja ruuan hinnat nousevat tätä ei korvata

olisi ollut parempi että kreikan irlannin ja nyt portugalin kohdalla olisi pakotettu sijoittajat nielemään velan alennus pääomien ja korkojen leikkauksella tai laina aikojen pidennyksellä

rahoitusmarkkinavero ei ole edennyt merkittävää sääntelyä ei ole lisätty eikä johdannaismarkkinoita tai velkavivutusta ole rajattu

kun pienipalkkaisilla ihmisillä ei ole varaa kuluttaa palveluihin yrittäjien tulot laskevat ja heidän mahdollisuutensa työllistää heikkenee dramaattisesti

kysyisinkin mihin toimiin hallitus on ryhtynyt jotta saadaan painostettua ruotsia huolehtimaan siitä että ruotsinsuomalaisten oikeudet toteutetaan

kun täällä halutaan nostaa tehokkuutta niin tehokkuus ei nouse sillä että jo nyt loppuun ajettujen työntekijöiden selkänahasta raavitaan vielä enemmän vaan meillä on hyviä kokeilumalleja esimerkiksi pohjanmaalta siitä että kun työaikaa on jaettu niin itse asiassa samalla palkkatasolla on pystytty tekemään lyhyempää työpäivää kun tehokkuus on noussut sairauspäivät ovat vähentyneet työssä viihtyminen on lisääntynyt

työelämän tasa arvoa koskevat ongelmat kuten raskaussyrjintä ja palkkasyrjintä eivät ole poistuneet vaan työtä naisten ja miesten välisen tasa arvon edistämiseksi on terävöitettävä ja tämä laki antaa uudet mahdollisuudet palkkakartoitusten parempaan tekemiseen

nimittäin ainoa mahdollisuus on nyt heti auttaa lapsiperheitä eikä joskus tulevaisuudessa mahdollisesti sen jälkeen kun työryhmä on ehkä jotain ehdottanut

kehittyvät maat kärsivät veroparatiisitaloudesta vähintään yhtä paljon kuin teollistuneet länsimaat

ei ole harkittu edes henkilökohtaista vastuuta brasilian pankkisektorin tapaan eikä kielletty lyhyeksi myyntiä

tässä taloudellisessa tilanteessa kotimaisen työllisyyden kannalta olisi ollut ennen muuta keskeistä pitää huolta pienituloisten ostovoimasta he käyttävät nimittäin jokaisen sentin ja euron kotimaiseen kysyntään

myöskään hallituksen perusteet joiden mukaan suomen talouden ongelmat ensisijaisesti johtuvat hintakilpailukyvystä ja palkoista eivät pidä paikkaansa

tällöin näille maille olisi jäänyt edellytykset selviytyä loppuvelasta

samalla kun erityisesti joidenkin hallituspuolueiden edustajat toistelevat että humanitäärisiä kriisejä tulisi ratkoa paikan päällä hallitus leikkaa kehitysyhteistyöstä enemmän kuin yksikään edeltäjänsä

silloin olisi ehkä tarvittu joitakin tukijärjestelyjä mutta mittakaava olisi ollut toinen ja ongelmamaan edellytykset maksaa tuet takaisin olisi ollut parempi

arvoisa puhemies

edustaja saarikko aivan tarkoituksella nostin esille tämän keskustelun sen vuoksi että edustaja saarikko muun muassa muiden mukana kyyneleet silmissä puolusti sitä että perheillä pitää olla oikeus valita miten lasta hoidetaan

asko seljavaara peruskokoomuslaisella tavallaan ihmetteli sitä miksi myös suurituloisten lapsiperheiden pitää saada tukea lapsilisiä että me lähdemme siitä että lapsia pitää kohdella vanhempien tulotasosta riippumatta tasapuolisesti on sitten vanhempien tulotaso korkea tai matala

arvoisa puhemies

uusissa palkkakartoitusta koskevissa säännöksissä käsitellään palkkaerojen syiden selvittämistä ja korvaaviin toimiin ryhtymistä minkä myötä olisi selvempää että palkkakartoitus ei ole vain kuvaus naisten ja miesten palkoista

valko venäjällä on vitsi gorbatsovin clintonin ja lukasenkan tapaamisesta ja tiivistäen se päättyy siihen että kun maailmanloppu on tulossa niin lukasenka ilmoittaa kansalaisille että te olette onnekkaita

siksi esitänkin perustel lun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi seuraavaa

eikö pitäisi hakea positiivisia keinoja parantaa tehokkuutta eikä perussuomalaisten ruoskamallia jossa leikataan lomia leikataan lomarahoja

aikaisemmin ei ole tullut sellaista toivomusta mutta ne ovat samanlaisia asiakirjoja kuin kaikki muutkin asiakirjat joiden pohjalta tehdään päätöksiä ja niihin on mahdollisuus tutustua

eduskunta ei hyväksy suomen valtiontakausta irlannin lainoituksen edellyttämälle ervvn varainhankinnalle eikä irlannin lainapakettia jossa kansalaiset pannaan maksamaan pankkien pelastaminen ja siirtyy päiväjärjestykseen

näissä takausjärjestelyissä suomalaisia veronmaksajia ei suojattu riskin varalta millään tavalla ei esimerkiksi vaatimalla vakuuksia

suomessa maksetaan pienempää palkkaa ja tehdään pidempää vuotuista työaikaa kuin näissä hallituksen listaamissa kilpailijamaissa

siinä mielessä avoimuus toteutuu

tarkoituksena on että palkkakartoitus tuo esiin mahdollisia naisten ja miesten välisiä perusteettomia palkkaeroja ja johtaa niiden poistamiseen

jos katsotaan laajemmin tätä keskustelua siitä miten ministeri jakaa näitä avustuksia niin ministeri saa esityksen ja se lista on hyvin monipuolinen

kiviniemen hallitus valitsi yhdessä muiden euromaiden kanssa ongelmamaiden kriiseihin ratkaisun joka toimii huonosti mutta pelastaa monet pankit ja muut sijoittajat

no entä sitten ne yksikkötyökustannukset teollisuudessa joiden perusteella palkkaleikkauksia ajetaan

häntä kiinnostaa vain omat rahat oma valta ja jääkiekko

jääkiekkoa suuria urheilutapahtumia voidaan käyttää propagandavälineenä jolla pönkitetään itsevaltiasmaista järjestelmää ja sen vuoksi kansainvälisen jääkiekkoliiton pitäisi harkita vahvasti jääkiekon mm kisojen vetämistä pois valko venäjältä

kolmas iso asia tässä tasa arvolain uudistamisessa on se että oppilaitosten tasa arvosuunnittelua koskeva velvoite ehdotetaan laajennettavaksi myös perusopetukseen

tietysti nyt on se ongelma että kokoomus on viemässä verotusta koko ajan alemmaksi pysyviä kuluja tuomassa yhteiskunnalle siitä että kaikkein kovatuloisimpien verotusta ollaan laskemassa

jos ajatellaan esimerkiksi niitä järjestöjä joiden avustus tänä vuonna kasvoi viime vuoteen nähden niin siinä on mainittujen perussuomalaisten nuorten ja vihreiden nuorten ja opiskelijoiden lisäksi esimerkiksi skeittareita siinä on partiolaisia siinä on nuorten kuoroliittoa

vasta kun tämä ongelmamaiden jono on alkanut näyttää päättymättömältä ja joidenkin maiden selviytymismahdollisuudet olemattomilta on herätty vaatimaan vakuuksia suomen takauksille ja euromaiden lainoille ensisijaista asemaa verrattuna yksityisen sektorin lainoille

edelleen lapsi voi olla pois päivähoidosta mutta tämä antaa sen mahdollisuuden josta kaikki asiantuntijat ovat sanoneet että se on vain ja ainoastaan järkevää

järjestelmällinen tasa arvotyö perusopetuksessa on itse asiassa jopa tärkeämpää kuin ylemmillä koulutusasteilla koska perusopetuksen aikana tehtävillä valinnoilla on suuri merkitys jatko opintoja ja ammatinvalintaa ajatellen

ehkä siinä vaiheessa joskus voi joutua sen tilanteen eteen että esittää sen kysymyksen tapahtuuko tämä tasaus verotulojen kautta enää

talouspoliittisesti olisi ollut järkevää tehdä täysimääräinen inflaatiotarkistus niin perusturvaan kuin ainakin kahteen alimpaan ansiotuloverotuksen tuloluokkaan

tämän jälkeen maltilliset palkkaratkaisut ovat parantaneet vielä lisää suomen suhteellista kustannuskilpailukykyä verrattuna kilpailijamaihin

omalta osaltamme me olemme viestittäneet suomen jääkiekkoliiton suuntaan että kun kansainvälisen jääkiekkoliiton syksyn kongressissa pohditaan sitä järjestetäänkö kisat valko venäjällä niin meidän näkemyksemme suomen näkemys on se että kisat pitää viedä pois ja toivottavasti suomen jääkiekkoliitto toimii tämän näkemyksen mukaiset s